tekee mieli kysyä sitten tämän onnen laajentamisesta kun täällä mietinnössä todetaan myös että poistetaan hallinnollisia esteitä millainen onni koittaa pääkaupunkiseudulle metropolihallinnon kehittämisestä ja rakentamisesta

sen takia tietysti näillä kaikilla järjestöillä pohjoismaiden neuvostolla etyjillä ja eulla tietysti tänä päivänä monessakin muodossa kaikilla niillä on oma perusta ja myös tarve tänä päivänä

noin kymmenen vuotta sitten eräässä liikenneseminaarissa oli esittelyssä scanian tuotantoa

heikkinen aiemmassa puheenvuorossaan totesi tämä lakihan on saanut tavallaan lähtönsä juankoskella toimineen stromsdalin lopetettua toimintansa

ruohonen lerner totesi tuossa että tavalliset kansalaiset eivät saa tehdä vähennyksiä

tässä oikeastaan heittäisin kyllä haasteen taiteilijoille niille esiintyville taiteilijoille jotka aina ravintolassa esiintyvät

totta kai päällekkäisyyksiä pitää pyrkiä poistamaan mutta olennaista on tietysti että niillä voidaan yhteisesti viedä tätä kansakuntien välistä ymmärtämystä eteenpäin

siinä yhteydessä siellä oli itsestäänselvänä että tulevaisuuden autoissa on rattilukot tai päihdelukot joihinka kuljettajat töihin mennessään puhaltavat ja auto tarkistetaan muutoinkin ja se kuuluu tällaiseen normaaliin ylläpitoon ja tarkistamiseen

arvoisa ministeri vapaavuori tai varapuheenjohtaja lindtman milloin te olette valmis purkamaan tämän täysin älyttömän ajatuksen rakentaa uutta byrokratiaa joka ei vuorenvarmasti tule rakentamaan kansalaisten pääkaupunkiseudusta metropolista yhtään onnellisempaa kuin tänä päivänä

ihan tavalliset kansalaiset toivon mukaan pyrkivät myös eduskuntaehdokkaiksi ja kysymys on siitä asetammeko me tälle kansalaisyhteiskunnalle eduskunta on osa sitä korkein päättävä elin sellaisia tavoitteita että edistämme juuri kansalaisten mahdollisuutta lähteä ehdokkaiksi alennamme sitä kynnystä

aiemmin on viitattu myös tähän vpk aatteeseen

arvoisa rouva puhemies

ajoneuvoteollisuus ja kuljetusyritykset varmasti ovat valmiita viemään tätä eteenpäin mutta siihen tarvitaan myös lainsäätäjän tuki

jos tuota ravintolakelloa voitaisiin kääntää vaikka pari tuntia aikaisemmaksi esimerkiksi niin että bändit aloittaisivat yhdeksältä tai kymmeneltä puolen yön sijasta niin tämähän johtaisi siihen että porukka ei joisi kotona ja sitten valmiiksi päihtyneenä saapuisi ravintolaan vaan se ilta alkaisi varhemmin ja loppuisi myös varhemmin

olen erittäin iloinen tästä keskustelusta joka on saanut ihan rakentavia ja uusia sävyjä tämän päivän aikana yhtä puheenvuoroa lukuun ottamatta

kun tarvitaan tämän kaltaiseen todella tärkeään työhön tekijöitä niin näin ollen sitä työtä pitää pystyä myös tekemään eikä miettiä sitä meneekö siitä toimeentulosta jotakin

tässä suhteessa osaltani avoimesti haluaisin pohdiskella myös sitä mitä merkitsisi jos ehdokkaan oma henkilökohtainen rahoitus olisi hänen verotuksessaan vähennyskelpoista edistäisikö se ehdokkaaksi tulemista edistäisikö se kansalaisyhteiskuntaa

elikkä neljän kolmen aikaan ei olisikaan sitten sitä ruuhkaa vaan ihmiset ehkä lähtisivät kotiutumaan jo tuolla yhden kahden aikaan

kysymys on myös vähän tällaisesta ravintolakellon säätämisestä ja tämä vain esimerkkinä siitä että alkoholipolitiikkaankin voidaan vaikuttaa monella tavalla ei yksistään sillä mikä on valtion verojen tai muiden säädösten taso

minusta se on kyllä paljon parempi että edes yhteen ryhmään kohdistetaan kuin se että todetaan että ei voida tehdä mitään kun kerran pitäisi ottaa kaikki sellaiset ryhmät mukaan joissa tavallaan ongelmia esiintyy

se miksi oikeastaan pyysin tämän puheenvuoron oli varsinkin keskustelun alkupuolella esillä ollut tämä tietyntyyppinen jako että on elinkeinoelämä ja on sitten työväestö ja näin edelleen

totta kai jokaisessa asiassa on puolensa ja puolensa mutta mielestäni se olisi yksi tie myös siihen että ehdokkaiden ja kansanedustajien riippumattomuus lisääntyisi

eikö meidän pitäisi nähdä tämä asia tänä päivänä niin että me olemme yhtä suomea kaikki

tällöin olisi vähemmän niitä jotka voivat tulla sanomaan että olemme olleet tukemassa tai tämä järjestö on ollut tukemassa ja ehdokkaan olisi hyvä toimia niin ja näin

vuorovaikutus on ihan molemminpuolinen ja tässä mielessä kyllä nämä esimerkiksi edustaja heinäluoman esitykset olivat erinomaisia ja nimenomaan tämä aktiivipuoli ja sen kehittäminen työmarkkinoilla

aikoinaan ydinvoimaäänestyksen yhteydessä tässä talossahan uhkailtiin erityisesti vasemmistopuolueiden edustajia sillä että jos eivät äänestä tietyn ydinvoimaratkaisun puolesta niin sitten heidän ammattiyhdistyksensä eivät ole enää tukemassa seuraavissa vaaleissa

siinä on uudelle vaalikaudelle tavoitetta sen alentamiseksi

tulevaisuus ei voi olla sitä että se rakennetaan vain uudella byrokratialla

tässä suhteessa haluan nimenomaan miettiä sitä löytyisikö näitä riippumattomuuteen johtavia keinoja ja juuri tämän kaltainen verovähennyskysymys voisi olla yksi tällainen

arvoisa herra puhemies

jo nykyään on olemassa aivan riittävästi organisaatioita joiden pitää se pystyä aikaansaamaan eli rakentamaan vaikka pääkaupunkiseudun liikennepolitiikkaa on mal rat kaisuja on monia näitä

nyt vanhasen kakkoshallituksella on juuri kirjaus kuten täällä on aiemmin viitattu että selvitetään tämä palomiesten eläkeikäkysymys

eli byrokratian uudelleen tai lisärakentaminen ei ole tähän vastaus

arvoisa herra puhemies

itse haluan tästä poimia nimenomaan tämän byrokratian poistamisen yrittäjyyden edistämisen työnteon edistämisen ja sitten sen suomalaisuuden johonka viittaamista minä kyllä kaipaisin kaiken aikaa

arvoisa herra puhemies

me aina voisimme todeta sen että meidän suomessa pitää vaalia suomalaisuutta suomen kieltä vaikka vähän ruotsiakin siinä sivussa ja sitten pyrkiä siihen että meillä on energiaomavaraisuus elintarvikeomavaraisuus ja omasta mielestäni kuten puolustusvaliokuntakin näyttää linjaavan omavaraisuus myös puolustuksessa

keskusta odotti tietystikin että lisätalousarviossa olisi saatu enemmän vastauksia talouden ongelmiin ja erityisesti investointeihin ja niihin talouden tavoitteisiin että suomea nostetaan tästä taantumasta tai voiko sanoa jo lamasta ylös

vanhuspalvelulakia on odotettu pitkään

kysymys kuuluu tietysti pystyykö laki turvaamaan sitten sen tasokkaan hoidon ja takaamaan nimenomaan tämän toimintakyvyn ylläpidon ja sen edistämisen

se on ilman muuta virhe kuten ed

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostossa tulivat mielenkiintoisesti nämä talousluvut esille

onko se kategorisesti tämän aloitteen mukainen ratkaisu vai löytyykö siihen muita tekijöitä se on toinen kysymys

keskusta kuitenkin lähtee siitä että varsinaisen talousarvion yhteydessä pureudumme tähän sekä valtiontalouden että kansantalouden ongelmiin syvällisemmin

kaiken kaikkiaan olen pannut merkille sen että palomiehet eivät ole hakeneet itselleen mitään etuuksia vaan todellakin kysymys on turvallisuudesta siitä mikä meidän pelastustoimemme luotettavuus kaiken kaikkiaan on

siinä mielessä herra puhemies tuo pitkään käyty debattikeskustelu tästä finavia asiasta on mielenkiintoinen yksi osa tätä lisätalousarviota kolmatta sellaista että tällä kuitenkin on mahdollisuus saattaa näitä investointeja liikkeelle

kuopion pelastusopistoon on ollut hyvin tulijoita ja hakijoita ja opiskelijat jotka tulevat sinne ja lähtevät paloalalle kaiken kaikkiaan ovat motivoituneita

arvoisa puhemies tähän loppuun veteraanien kotiin suuntautuvan kotipalvelun osalta toivon ministeri kun on hyvä tilaisuus sanoa se tässä yhteydessä

totta kai meidän pitää lähteä siitä että helsinki vantaan lentokenttä suomen pääkaupungin lentokenttänä palvelee koko maata edesauttaa kehitystä ja toimii porttina ulkomaailmaan suurimmalta osin mutta samassa yhteydessä on pakko myös todeta se että me tarvitsemme suoria yhteyksiä

alan puitteissa on tapahtunut monenlaista koulutusta ja myös tutkitaan sitä mitkä kaikki tekijät vaikuttavat palomiesten ehkä varhaiseen kuolleisuusikärajaan sekä myös sitten työterveyden menettämiseen

lappi on osaltaan näyttänyt hyvänä esimerkkinä kuinka esimerkiksi joulun uudenvuoden vuodenvaihteen aikaan pystytään charterlentoliikennettä saamaan aikaan

minä yhdyn kyllä siihen näkökulmaan että vanhasen kakkoshallituksen on tähän ratkaisu löydettävä ja päästävä siihen tilanteeseen että myös tämä turvallisuuspuoli huomioidaan ja että nuo ihmiset sitten myös tuossa työssään pystyvät ylipäätänsäkin jaksamaan

oululla erinomaisella tavalla tampere pirkkalalla myös kuin myös kuopiolla johon on rakennettu erillinen järviterminaalikin sitä varten että pystytään myös ottamaan ihan kokonainen charterkone käsittelyyn kesällä talvella erilaisten varusteiden jakoon ja eteenpäin viemiseen

eli matkustajaliikenteelle on olemassa edellytyksiä myös muualla suomessa kuin pelkästään helsinki vantaalla mutta tämä kokonaisuus tulee nähdä juuri tällaisena verkostoajatteluna ihan juuri kuten suomella tämän lentoverkoston suhteen on myös mahdollisuus toimia nimenomaan taloudellisessa mielessä

yksittäisen lentoaseman ei tarvitse olla kannattava ja suomea tarkastellaan kokonaisena verkostona jonka sisällä myös kannattamattomia asemia voidaan tukea kannattavien toiminnalla

on hienoa myös kun pääministeri omassa puheenvuorossaan nosti esille sen että pystymme vaikuttamaan esimerkiksi siihen millaisia palkkaratkaisuja suomessa tehdään

täytyypä sanoa että tämä yrittäjäkuljettajan työaikaa säätelevä hallituksen esitys ja nyt sitten eduskunnassa käsittelyssä oleva valiokunnan mietintö ovat harvinaisen huonoja

tämä keskustelu ei nyt varmaan hirveän pitkään johda parempaan suuntaan mutta silti uskallan sen sanoa että jos kansaneläkkeistä puhutaan ja mietitään eduskunnassa mitkä ovat kansaneläkepuolueita niin kyllä keskusta on ollut aina se joka on pitänyt huolta ja pyrkinyt tekemään kaikkensa kansaneläkkeiden korottamiseksi

ensinnäkin haluan esittää ministeri anttilalle kiitoksen siitä että hän omassa esittelypuheenvuorossaan nosti esille tämän makukysymyksen

elinkeinoelämälle on keskeinen merkitys jatkoyhteyksien ja ulkomaan toimintojen kannalta niin että myös pienemmillä lentokentillä on mahdollisuus toimia

kilometrikorvauslaskennassa voi arvioida että nämä verotuottolaskelmat on tehty yhtä hatarasti kuin liikennehankkeiden laskenta

me tarvitsemme makudirektiivin

valitettavasti se on vähentynyt ihan lentotaantumankin kautta mutta tässä suhteessa kyllä finavialla on keskeinen rooli että samalla kun valtio pääomittaa sen yhtä keskeistä lentoasemaa se kantaa vastuunsa koko maasta meidän kaikista lentokentistä

tämä esitys on haukuttu moneenkin kertaan tässä salissa enkä käy enää toistamaan sitä en debatin aikana enkä muutoin mutta erityisesti yhteen asiaan haluan kiinnittää huomiota ja varsinkin kun pitkäaikainen perustuslakivaliokunnan jäsen ja myös puheenjohtaja edustaja zyskowicz on täällä salissa

pohjoisessa pohjoisilla leveysasteilla missä käytännössä tämä fotosynteesi takoo meidän vihanneksiimme hedelmäsokeria ja tuo siihen sitä makua se olisi äärimmäisen tärkeä asia myös noteerata

ehkä jos toinen puolue pitää nimetä isoista puolueista se on vasemmistoliitto

sen jälkeen on lyöty tavoite ja on päätetty muutoksesta ja virkamiestyönä on sitten laadittu esitys joka on eduskunnan käsiteltävänä

minä kyllä uskallan esittää ja toivoa sitä että me pystymme pääsemään palkkaratkaisuissa niihin tuloksiin jotka ovat myös palkansaajan kannalta kaikkein parhaat

aiotteko olla vaikuttamassa siihen että eduskunnassakin olevia vääriä ratkaisuja vääriä sitaateissa ehkä mutta myös verotuksen kannalta virheellisiä ratkaisuja ei viedä läpi

juuri näin niin kuin ministeri sen sanoi äänioikeuden kohdalla ei kannata tehdä kokeilua vaan toteuttaa sitten ne ratkaisut mihin päädytään

ehkä se menetelmä jolla aiemmin annettiin kehitysapua myös enemmän tavarana koulutuksena paikan päällä tapahtuvana opastamisena eikä niin että kun on siirrytty enemmän järjestelmään että annetaan rahaa on ollut parempi koska tämä rahan antaminen on aina sellainen että se johtaa myös väärinkäytöksiin ja tässä on yksi koko suomen kehitysavun varmasti sellainen asia jota on syytä tarkastella

nythän käy niin että meillä inflaatio syö nämä ratkaisut kuten on viime aikoina nähty ja tässä mielessä kyllä on sekä hallituksen työmarkkinajärjestöjen että myös eduskunnan taholta syytä peräänkuuluttaa sitä yhteistä palkkaratkaisua tietyn tyyppistä malttia joka palvelee meitä parhaiten ja säilyttää meidän kilpailukykymme

näin ollen on päädytty siihen että kilometrikorvausten leikkaus on yksi osa meidän talousarvioratkaisujamme ja parantamassa suomen talouden tilannetta

voisiko olla mahdollista että eduskunta oikaisisi niitä jo täällä eikä esimerkiksi niin kuin nyt kun budjetissa tuodaan vaikkapa yritysten edustuskulujen verovähennysoikeuden korjaamista tänne

haluan kiinnittää huomion siihen että perustuslakivaliokunta on omassa lausunnossaan viitannut aiempaan ey tuomioistuimen päätökseen jossa on erityisesti puututtu kyseisen asian ammatin harjoittamisen yksityiskohtiin mutta ei niinkään tähän elinkeinovapauskysymykseen

aina kun hallitusohjelmaa kasataan se on myös yhteinen ratkaisu jonka perusteella sitten toteutetaan ohjelmaa ja nyt eletään niillä eväillä mitkä tällä hetkellä on

mielestäni liikennevaliokunnalla on keskeinen rooli että tuo strategia on hyvässä hoidossa niin että yleinen näkökulma tästä verkostotarkastelusta säilyy tulevaisuudessakin ja näin tämä varmuus pystytään asian tiimoilta sitten saamaan ja katsomaan eteenpäin

toinen asia josta haluan myös todeta kiitoksen ministeri anttilalle on se että ruokaturvallisuuden vaaliminen on iso asia

tämän haluan nostaa tässä esille koska myös pääministeri tähän omassa puheenvuorossaan puuttui ja muutoinkin kannustaa kyllä hallitusta sillä linjauksella jolla nimenomaan vaikutetaan meidän suhdannepolitiikkaamme

kotitalousvähennyksen leikkaaminen on yksi sellainen asia sanomalehdistön alv kysymys on samantyyppinen asia

toivottavasti sosialidemokraatit te olette mukana myös ette te edustajat koskinen ja lahtela yksistään vaan koko teidän ryhmänne koska sehän tämän asian ratkaisee tukemassa myös pienten eläkkeiden korottamista

joukossa on aina sellaisia toimijoita jotka pyrkivät tekemään väärin ja tässä mielessä kyllä eviran toiminta on omalta osaltaan ollut tukemassa myös sitä että kuluttajat saavat siitä varmuutta että tuotteet ovat kotimaisia ja samalla kauppakin toimii rehellisesti

lisätalousarviohan on lisätalousarvio joka sinällänsä ei pidä mitään suuria yllätyksiä

verotuksella hyvin usein aiheutetaankin päinvastaisia toimenpiteitä eli vähennetään työtä vähennetään sitä työnteon halua ja siihen liittyvää yrittämistäkin ja tässä mielessä arvioin kyllä että tämä kilometrikorvausten muutosasia on ihan samantyyppinen kysymys

esimerkiksi syksyllä tuleva elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus eli ruokaveron alennus on yksi kansalaisten kulutuskysyntää parantava asia

haluan lähinnä liikennejaoston ja liikennepolitiikan näkökulmasta nostaa tuon finavian lisäksi pari asiaa tarkasteluun

arvoisa puhemies

valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta kiteytyy teeseihin jotka toteuttamalla pyritään turvaamaan kansalaisille riittävien laadukkaiden ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saanti

tämä on sinällänsä valtiontalouden kannalta pieni asia mutta sillä on suuri merkitys niille ihmisille jotka jaksavat ja kehtaavat myös aamulla pimeään aikaan lähteä autolla tekemään työtä ja liikkumaan paikasta toiseen ja palata sitten hyvin usein myös pimeän tullen takaisin kotiinsa

perustuslakivaliokunnalla ei ole kuitenkaan syytä olettaa että euroopan unionin tuomioistuin arvioisi direktiiviä elinkeinovapauden näkökulmasta nyt toisin kuin edellä mainitussa tuomiossa

koko suomalaisen ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen jäljitettävyys ja vastuullisuusjärjestelmä tutkimuksen ja kehityksen tukeminen sekä hankintaosaaminen ja eri toimijoiden yhteistyö aina valtionhallintoa myöten ovat selonteon johtoajatuksia

se on aivan paikallaan että samassa yhteydessä liikennejaosto aktiivisen puheenjohtajamme kari rajamäen johdolla oli myös korostamassa muutamia asioita meidän liikennöinnistä joka liittyy nimenomaan meidän väylien kunnossapitoon

se on vain sellainen tie että jos se ei oikeasti taitu kuten hallitus tavoittelee mutta ei kuitenkaan näytä siihen pystyvän niin ajan myötä suomen ongelmat tulevat lisääntymään puhumattakaan siinä vaiheessa kun korkotaso tulee nousemaan

minä kyllä haluan kysyä perustuslakiasiantuntijalta edustaja zyskowiczilta esimerkiksi sitä onko meillä perustuslakivaliokunta sitten niin hallituksen talutusnuorassa että se ei rohkeasti sano sitä että tämä asia tulee testata uudelleen ey tuomioistuimessa jossa varmasti kuljetusyrittäjät tulevat tästä asiasta myös valituksen tekemään eikä niin että ei ole syytä olettaa että uudelleen arvioitaisiin ja nimenomaan tämä elinkeinovapausnäkökulma tässä

nuo tekstit näkyvät liikennejaoston ja sitä kautta valtiovarainvaliokunnan kannanottona esimerkiksi juuri se että aluehallintoviranomaisten tai maakuntien väliset rajat eivät saa olla liikennöinnin esteenä